jos me otamme tämmöisen esimerkkiperheen jossa vanhempi on kotona hoitamassa vauvaa ja jonka vanhemman lapsen hoitopäivä nyt jatkossa tämän lainmuutoksen myötä tulee lyhenemään puolipäiväiseksi niin jos tämä kyseinen vanhempi jatkossa jättää hakematta kokopäivähoitopaikkaa siitä huolimatta että väsyttää niin millä tavalla tällainen tilanne tukee ennaltaehkäisyä

tässä lähdetään nyt hallituksen edustajien puheenvuoroissa siitä että kaikki sitä tarvitsevat automaattisesti hakevat kokopäivähoitoa ja sitten tämä tarveharkinta hoitaa tämän ennaltaehkäisyn ja ohjaa näitä perheitä eteenpäin

mutta asiantuntijoiden kritiikki liittyy juuri siihen että tämä tarveharkinta saattaa nostaa kynnystä hakea hoitopaikkaa jolloin nämä perheet eivät saa sitä tukea mistään jatkossa

haluan myös todeta vielä kerran että tässä ei ole kyse hyvistä ja huonoista valinnoista tässä ei ole kyse hyvistä ja huonoista vanhemmista tai hoitomuodoista

tässä on ainoastaan kyse siitä että säilytetään kaikilla perheillä oikeus itse valita ja päättää ja tehdä ratkaisuja sillä jokainen tietää mikä on hänen omalle perheelleen ja omille lapsilleen se kaikista paras ratkaisu

subjektiivisen päivähoito oikeuden käsittelyn yhteydessä edustaja jarva totesi että lapsiperheiden palveluita ollaan parantamassa tällä hallituskaudella

tämä on hyvin mielenkiintoinen lausunto koska ainakin siinä hallituksen selvityksessä johon itse olen tutustunut siitä miten tämän hallituksen säästöpolitiikka kohdistuu eri väestöryhmiin todetaan että lapsiperheet eläkeläisten ohella ovat se väestöryhmä johon tämä leikkauspolitiikka kaikista voimakkaimmin kohdistuu

tämä hallituksen esitys aamu ja iltapäivätoiminnan kerhomaksujen korottamisesta on yksi osa tätä kokonaisuutta

muita esimerkkejä ovat juuri varhaiskasvatusoikeuden rajoittaminen varhaiskasvatusmaksujen tuleva nosto lapsilisien indeksien poistot ja myöskin pakkolakien vaikutus erityisesti pienituloisten perheiden toimeentuloon

kun täällä salissa käsitellään yksittäisiä lakiesityksiä erikseen ei ole mahdollista saada kunnollista kokonaiskuvaa siitä miten täällä tehtävä politiikka vaikuttaa esimerkiksi lapsiköyhyyteen ja lapsiperheiden eriarvoistumiseen

eli me emme tiedä miten eri kunnissa sitten käytännössä tullaan näitä kerhomaksujen korotuksia toteuttamaan ja se tulee johtamaan siihen että erityisesti pienituloisten lapsiperheiden palvelut ovat kovin eri tasolla eri kunnissa ja eri puolilla tätä maata

kolmas ongelma on se että ainakin opetusministeriön aikaisempien selvitysten mukaan näiden kerhomaksujen tasolla on vaikutusta aamu ja iltapäivätoimintaan osallistumiseen ja on syytä pelätä että maksujen kaksinkertaistaminen saattaa olla muutoksena niin merkittävä että jotkut lapset kokonaan sitten jättäytyvät tästä toiminnasta pois

neljäs ongelma mikä minun mielestäni tekee tästä lakiesityksestä erityisen harmillisen on se että olisi ollut mahdollista kehittää myöskin muuntyyppisiä vaihtoehtoja tälle maksujärjestelmälle kuin vain näiden maksujen kertakorottaminen kuten hallitus nyt esittää

eli vasemmistoliiton näkemys on että ehdottomasti olisi pitänyt selvittää portaittaisen maksujärjestelmän käyttöönottoa vastaavantyyppisellä mallilla kuin mitä on päivähoidossa tällä hetkellä suomessa käytössä

arvoisa puhemies

vielä siitä mistä ollaan tänään täällä päättämässä

jos me nyt olemme eduskunnassa päättämässä lakimuutoksesta joka mahdollistaa näiden kerhomaksujen tuplaamisen niin kyllä me silloin voimme puhua kerhomaksujen tuplaamisesta koska se on se minkä tämä lakimuutos tulee mahdollistamaan jos kunnat näin haluavat

sitten mitä liittyy palveluiden saatavuuden parantamiseen ja siihen tuleeko tämä laki johtamaan siihen en tiedä koska käytännössähän tässä ollaan nyt siirtämässä tätä rahoitusvastuuta perheille

kaikilla perheillä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia sitä kantaa ja siihen osallistua tätä kautta jolloin se tosiaankin johtaa siihen että perheiden eriarvoisuus kasvaa

arvoisa puhemies

vielä kommentteja liittyen tähän edustaja kososen esille nostamaan seikkaan että tässä ollaan myös tiukentamassa tätä velvollisuutta vapauttaa kokonaan mikäli perheen pienituloisuus sitä edellyttää

minä pahoin pelkään että tämä lakiesitys tulee iskemään kaikista kovimmin pienituloisiin palkansaajaperheisiin joissa on monta lasta ja jotka eivät välttämättä kuulu niiden perheiden joukkoon jotka tulevat hyötymään tästä maksuvapautuksesta kokonaan vaan joihin tulevat kohdistumaan myöskin nämä palkanalennukset myöskin nämä varhaiskasvatuksen maksujen korotukset myöskin kaikki lapsilisien indeksien poistot ynnä muut säästöpäätökset mitä tämä hallitus on tekemässä

näiden perheiden kohdalla tämä maksujen korotus mikäli se toteutetaan näin suurena saattaa muodostua niin isoksi lisämenoksi että yksinkertaisesti vain jätetään lähettämättä lapsia ei näe näin käy

arvoisa puhemies

suomessa on tämän syksyn ja talven aikana keskusteltu paljon suomen korkeakoulujärjestelmästä suomalaisen tieteen tasosta ja suomalaisen tutkimuksen tilasta

sivistysvaliokunnalla on useampaan otteeseen ja aika monenkin lakiesityksen yhteydessä ollut mahdollisuuksia käydä keskustelua korkeakoulujen edustajien kanssa tästä aiheesta sekä siitä minkälaisia kehittämistarpeita kentällä nähdään että on olemassa

ensimmäinen on monen kentällä toimivan esittämä tarve pitkäaikaiselle ja pitkäjänteiselle koulutuspoliittiselle visiolle ja strategialle jonka laadintaan kenttätasolla olisi mahdollista osallistua

pitää paikkansa että korkeakoulut ovat esittäneet tätä nykykäytäntöä eli näitä nykyisiä koulutuksen kehittämissuunnitelmia kohtaan kritiikkiä siitä että ne ovat olleet liian yksityiskohtaisia

samalla moni korkeakoulu on näissä asiantuntijalausunnoissaan toivonut nimenomaan pitkäjänteisempää suunnittelua ja tämmöistä pitkäjänteisempää koulutuspoliittista strategiaa suomeen

sen sijaan että hallitus olisi pohtinut keinoja kehittää nykyisiä koulutuspoliittisia kehittämissuunnitelmia on hallitus nyt siis sen sijaan lopettamassa tätä käytäntöä kokonaan ja tarjoaa tilalle ohjausvälineeksi hallitusohjelmaa

tämä tarkoittaa vasemmistoliiton näkemyksen mukaan että koulutuspoliittinen suunnittelu ja myöskin koulutuspolitiikan ohjaus tullaan jatkossa tekemään vielä lyhytjänteisemmällä tavalla

sekä lausunnonantajat omissa puheenvuoroissaan ja kommenteissaan näkemyksissään tästä lakiesityksestä että kokemukset muista pohjoismaista osoittavat että lukukausimaksujen käyttöönoton jälkeen ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä vähenee merkittävästi

tästä syystä muun muassa opiskelijajärjestöt sekä tieteentekijöiden liitto ja professoriliitto ovat ilmoittaneet vastustavansa lukukausimaksujen vakinaistamista

arvoisa puhemies

vaikka lukukausimaksujen puolustajat vakuuttavat että tämä ei tule johtamaan siihen että suomalaisilta opiskelijoilta jossain vaiheessa tulevaisuudessa aletaan perimään maksuja ei tällaisille lupauksille ole tietenkään mitään takeita tai tästä minkääntyyppistä varmuutta tulevaisuuden osalta

eli tämä valtiovarainvaliokunnan lisäämä määräraha ei paikkaa niitä leikkauksia mitä etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan tuli

ei ole oikeudenmukaista eikä vaikuttavaa työvoimapolitiikkaa että patistetaan ihmisiä kursseille joista heille ei ole mitään hyötyä tai teetetään työttömillä palkatonta työtä tukien menettämisen uhalla

tutkimuskirjallisuuden valossa kaikista tehokkainta on panostaminen työllistämisseteleiden kaltaisiin palkkatukimuotoihin jotka mahdollistavat työnhakijalle kunnollisen palkan ja työnantajalle rahallisen korvauksen

tänä vuonna työllisyysmäärärahat olivat loppu suurimmassa osassa maata jo kesän alussa

kritisoin hallitusta sen suunnitelmista luoda suomeen muualta muuttaneille erillinen sosiaaliturva joka olisi alhaisemmalla tasolla kuin suomalaisten työttömien

tämän lisäksi olisi mielestäni syytä tehdä selväksi että niin työttömän suomalaisen kuin työttömän maahanmuuttajan sosiaaliturva jo tällä hetkellä on vastikkeellista siinä mielessä että sen saaminen edellyttää osallistumista te toimiston määräämiin toimenpiteisiin ja koulutuksiin

arvoisa puhemies

jatkossa ulkomaalaiset opiskelijat tulevat varmasti punnitsemaan tarkkaan ja vertailemaan tulevatko maksullisen koulutuksen maista suomeen vai johonkin toiseen maksullisen koulutuksen maahan

sitten mitä tulee edustaja rydmanin kommentteihin ulkomaalaista opiskelijoista ja tästä veronmaksusta niin tällä hetkellä suomessa on ollut tilanne se että eu ja eta maiden ulkopuolelta tulevat opiskelijat todennäköisemmin jäävät tänne töihin kuin eu ja eta alueen sisältä tulevat ja ainakin muissa pohjoismaissa sen jälkeen kun lukukausimaksuja on otettu käyttöön kehitys on ollut se että eu ja eta maiden sisältä tulevien ulkomaalaisten opiskelijoiden osuus on kasvanut ja eu ja eta maiden ulkopuolelta tulevien ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä on vähentynyt

eli todennäköisesti tämä johtaa siihen että juuri se ulkomaalaisten opiskelijoiden joukko joka todennäköisemmin jää tänne töihin tulee vähenemään

arvoisa puhemies

tämä lakiesitys on yksi osa tätä tutkimuksen osaamisen ja sivistyksen tuhoamispolitiikkaa mitä tämä hallitus harjoittaa

eli vaikka olisikin sitä mieltä että kannattaa tehdä isoja menoleikkauksia vaikka olisikin sitä mieltä että pitää säästää niin tällä tavalla ei pidä kyllä säästää

tämä esitys ei kohtele korkeakouluja tasavertaisella tavalla

tässä kohdistetaan erittäin isoja menoleikkauksia yhteen korkeakouluun lyhyellä aikavälillä kaiken lisäksi ja se iskee erityisen kovaa siihen yksittäiseen yliopistoon jossa jo on käynnissä suomen yliopistohistorian suurimmat yhteistoimintamenettelyt

näistä syistä esitän tämän lakiesityksen hylkäämistä

arvoisa puhemies

tämä hallituksen lakiesitys indeksien jäädyttämisestä yhdistettynä niihin rahoitusleikkauksiin jotka sisältyvät hallituksen esitykseen ensi vuoden talousarvioksi muodostaa sen kokonaisuuden joka erittäin merkittävästi tulee heikentämään meidän suomalaista korkeakoulujärjestelmäämme ja myöskin pitkällä tähtäimellä laskemaan osaamistasoa tässä maassa

sen on kansantaloudellisesti useammassa lausunnossa todettu olevan vahingollista se heikentää suomalaista perustutkimusta heikentää tieteen tekemisen edellytyksiä heikentää myöskin pitkällä tähtäimellä uuden talouskasvun luomisen edellytyksiä

sen lisäksi se on myöskin sivistyksellisesti vahingollista koska kuten mainittua se johtaa suomalaisten osaamisen vähentymiseen sekä mittaviin henkilöstövähennyksiin korkeakouluissa

koulutus sivistys ja osaaminen ovat olleet niin tasa arvon kuin taloudellisen kilpailukyvyn näkökulmasta aivan keskeinen asia suomessa ja tätä perustaa ollaan nyt romuttamassa erittäin merkittävällä tavalla

tämä perustuslakivaliokunnan poikkeuksellisen tiukka kannanotto on hyvä esimerkki ja osoitus siitä että tässä ollaan tosiaankin tekemässä niin isoja säästöjä että ne jopa uhkaavat näitä korkeakoulujen perustoimintoja ja korkeakoulujen mahdollisuuksia suoriutua ihan perustoiminnoistaan

tässä kun puhutaan kumulatiivisista vaikutuksista ja pitkäaikaisesta arvioinnista niin minusta on ihan hyvä ottaa huomioon että myöskin aikaisemmalla hallituskaudella tehtiin aika mittavia säästöjä koulutukseen

kaiken lisäksi tämä indeksijäädytyslaki on siis radikaalimpi kuin ne mitä tehtiin viime kaudella koska tässä ollaan nyt jäädyttämässä korkeakoulujen indeksejä ihan loppuvaalikaudeksi

mitä tulee näiden kokonaisvaikutusten arviointiin minkä edustaja jarvakin nosti esille niin kyllähän tässä perustuslakivaliokunta ennen kaikkea on linjannut sen puolesta ja painottanut sitä juurikin sen takia että tässä ei ole enää sellaista varmuutta siitä että korkeakoulut tosiaankin pystyvät suoriutumaan näistä perustehtävistään

sitten kun edustaja jarva vielä nosti esille näitä seinistä säästämisiä ja rakenneuudistuksia niin kyllä minun mielestäni kannattaa nyt kuunnella niitä viestejä joita tulee korkeakoulukentältä ja tulee myöskin korkeakouluyhteisöstä

eli kun me puhumme näin mittavista säästöistä niin ei ole kyse mistään rakenteellisista uudistuksista tai sellaisista säästöpaineista joista selvitään vain luopumalla muutamasta kiinteistöstä vaan puhutaan ihan mittavista muutoksista jotka tulevat kohdistumaan myöskin henkilöstöön eli niihin ihmisiin jotka sitä opetus ja tutkimustyötä meidän korkeakoululaitoksissamme tekevät

arvoisa puhemies

tässä taisi joku edustaja aikaisemmassa keskustelussa sanoa että on tylsää kun toistaa itseään mutta niin aion minäkin nyt tehdä koska tämä hallitus leikkaa sivistyksestä niin monella eri tapaa että tässä on välillä jopa vaikea pysyä laskuissa mukana

tämä nyt käsittelyssä oleva esitys on siis taas yksi lakiesitys jolla leikataan suomalaisesta koulutuksesta sivistyksestä osaamisesta ja tässä yhteydessä myöskin taiteesta ja kulttuurista

eli nämä säästöt iskevät perusopetukseen toiseen asteeseen ja erityisen voimakkaasti juuri ammatilliseen koulutukseen taiteen perusopetukseen vapaaseen sivistystyöhön ja tämän lisäksi myöskin kulttuurilaitosten toimintaan

niin kuin edustaja gustafsson tässä hyvin toi esille hallitus tosiaan esittää nyt näitä säästötoimenpiteitä toteutettaviksi pysyvinä